vielä muutamia kommentteja tähän keskusteluun

te ymmärsitte täysin minut väärin

se on normaalia joskus kommunikatiivisesti mutta minä nimenomaan yritin sanoa että työterveyshuolto on se lääketieteen yksikkö joka toimii lähinnä näitä palomiehiä ja silloin sen yksikön käyttö apuna kun keskustellaan esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa on erittäin hyvä keino

keinoja kyllä on niin kuin nähdään tarkastusvaliokunnasta ehkä hyvää tahtoakin mutta onko valmiutta panna aikeet toimeen

arvoisa puhemies aamulehti siis kysyy onko meillä valmiutta panna toimeen se mikä näyttäisi olevan välttämätöntä

toisaalta mitä sitten sanoi kauppalehdessä risto siilasmaa tietoturvayhtiön hallituksen puheenjohtaja joka veti myöskin tätä evan ryhmää

sitten ed

lahtelalle sanoisin että teidän esimerkkinne tässä asiassa ovat ainoastaan negatiivisia ja populistisluonteisia

siitä ei saa semmoista asiallista näyttöä minun mielestäni tästä periaatteesta joka on ollut aika vakava tämän ison salin keskusteluissa ainakin kahdeksan vuoden ajan

hän on muutamassa muussakin työryhmässä puheenjohtajana

minä näkisin sillä lailla että tässä on paljon myös positiivisia mahdollisuuksia miten tähän kaikkeen pitää paneutua

sen takia tämän evan raportin alkulehdillä joka on lukijalle suunnattu myönnetään että tietoyhteiskunta on erittäin tärkeä ja jatketaan

se ei auta mitään jos me pyrimme vaan puhumaan tässä salissa tästä asiasta

ja jos tosiaan on niin että tässä salissa nyt on enemmän tai vähemmän kansanedustajia jotka uskovat että kun he tarpeeksi kauan jauhavat tätä että ainoa ratkaisu on eläkeiän alentaminen niin kyllä minä rupean vähän epäilemään miten hyvin te nykyisen eläkelainsäädännön tunnette joka on voimassa

mutta suomella on ongelma sanotaan tässä lukijalle suunnatussa tekstissä olemme ajautuneet vakavasti tässä kehityksessä sivuraiteelle suhteessa muuhun kehittyvään maailmaan

lukekaa sitä uudestaan

ja oletteko te tosiaan kokeneina poliittisina konkareina sitä mieltä että se on joskus mahdollista vaikka sen pitäisi olla oikein niin oletteko te tosiaan sitä mieltä että se on mahdollista

saatatko sen selkeämmin puhemies sanoa mistä tässä pohjimmaltaan on kysymys

sitten tähän terveydenhuollon puoleen

mutta minä yritän tässä sanoa että pitää saada muita vaihtoehtoja tähän rinnalle ja ammatillinen kuntoutus ja ammatillinen koulutus on kyllä se tie

vilkuna sanoi sen omalla tavallaan tässä äsken että sen joka lähtee palomiehen uralle kannattaisi tämä urasuunnittelu tehdä alusta lähtien niin kuin minä sanoin aikaisemmin omassa puheenvuorossani

nykyään yhteiskunta vaan sitä vaatii halusimmepa tai ei ja sen takia minä yritän nyt tässä asiassa täällä riehua ehkä vähän enemmän teidän mielestänne koska minä olen nähnyt näitä ratkaisuja

siihenhän viitataan täällä muutenkin että se ei ole tehokasta toimintaa koska se on poissa potilaan ja lääkärin potilaan ja hoitohenkilökunnan välisestä vuorovaikutuksesta

ihmeekseni kuulin viime viikolla eräältä kollegalta joka on jo eläkkeellä eräästä isosta kaupungista että hän joutui näihin asioihin paneutumaan ja silloin aivan harkitusti hankittiin tietojärjestelmiä jotka eivät ole yhteensopivia

jos heillä on kaksi liittoa jotka riitelevät tästä asiasta keskenänsä jos heidän yhteinen mielipiteensä ei näy julkisuudessa ja jos heidän ainoa vaatimuksensa on yksi ainut vaatimus a eikä mitään muuta niin ei se kauhean rakentavaa ole

siinä onkin meidän juristeilla miettiminen oliko tämä tulkinta silloin oikein vai oliko se väärin

nyt pitäisi käyttää tätä hallituksen mainintaa hyväksi kun hallitus on ilmoittanut että tämä ratkaistaan ja hallitukselta ei ole tullut vielä mitään ehdotusta

jos se oli oikein niin tämä on melkein mahdoton tilanne meidän purkaa kun harkitusti on hankittu koneet jotka eivät pelaa keskenään

meidän pitäisi nyt tässä salissa pitää huolta että se ratkaisu olisi mahdollisimman positiivinen

kunnat ovat ainakin pistäneet noin miljardin tähän valtiolla menee satoja miljoonia vissiin vuositasolla en tiedä tarkkoja lukuja mutta isoja ne joka tapauksessa ovat ja aikaa on erittäin vähän saada tämä kaikki kuntoon

ja kun se oikein tehdään niin sen ihmisen elämä ratkeaa moneksi vuodeksi eteenpäin ehkä eläkeikään asti

tämä on itse asiassa varmaan puhemies mahdotonta

tiusanen muistaa samalla lailla

lopetan oikeastaan kysymällä kun en itse ollenkaan tiedä tietääkö joku teistä muista onko palomiehillä tehty tämmöistä kunnon tutkimusta jossa on katsottu tarpeeksi monen palomiehen ammatillinen kuntoutus

itse yritin tuolloin sanoa että totta kai tietojärjestelmät pitää saada mukaan terveydenhuoltoon jossa on paljon tietojenhallintaa ja muuta mutta hoitotyöhön lääkärin sairaan parantamiseen siihen potilaan ja lääkärin väliin ei voi tulla mitään koneita koskaan jos se on jotain muuta kuin että se varmistaisi diagnoosia tai parantaisi sitä hoitoa

arvoisa puhemies

anneli kiljunen huomioi tämän minun puheenvuoroni ja kantaa huolta tästä reumasäätiön sairaalan kohtalosta jatkossakin

yritin puheenvuorossani ytimenä sanoa sen että sepä tässä onkin outoa että te ette sitä virallisesti ainakaan kukaan tienneet

minä kehottaisin että nyt kannattaisi vähän kelaa painostaa tässä asiassa koska heidän oli pakko tietää

olisi kyllä korkea aika lähteä jos sitä ei ole kokeiltu

heillä oli pakko olla jotain havaintoja jossain siinä isossa järjestelmässään että heinolassa asiat eivät ole kunnossa koska kyllä henkilötasolla minä tiesin kaksi ellen kolme vuotta että se on huonoon suuntaan menossa

minä nimittäin pahemmin kuin paljon pelkään sitä että jos nämä eduskunnan päätökset hyväksytään yksi me teemme sitä pelkän hyväksytään yksimielisesti niin se ei johda mihinkään

kiljusen ja sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa heinolassa edellisellä kaudella asiathan saatettiin näyttämään että ne ovat hyvässä kunnossa mutta silloin oli jo kysymysmerkkejä olemassa

tämä on se suuri kysymys nyt mihin meidän kansanedustajien pitäisi kaikkien puuttua että me saamme ne oikeat myöskin kyseiseen kipukohtaan kuuluvat tiedot ajoissa hoitaaksemme

turha sitten on itkeä sitä kun meillä potilaat eivät saa niitä palveluja mitä ne tänä päivänä haluavat

heidän tietonsa hukkuvat milloin mihinkin ja niitä ei saada käyttöön luontevalla tavalla

ne eivät tulleet perille ajoissa ollenkaan

ans kattoo miten tässä käy

tämä on tämän evan raportin kautta tulkittavissa niin että tämä on jatkunut niin pitkän aikaa että kaikki puolueet jotka yleensä suomessa ovat olleet hallituksessa ovat olleet hallituksessa

tarkastusvaliokunnalla varmaan on joku mahdollinen patukka takataskussa jos ei kevään aikana jotain tapahdu

mutta tämä tiukkenee ja kiristyy koko ajan

arvoisa puhemies

venäjähän on valtava maa ja joka tapauksessa maailmanmahti vaikka sen väkiluku on noin puolet amerikan yhdysvaltojen väkiluvusta ja kansantalous on noin seitsemäsosa usan vastaavasta kansantaloudesta ja sotilasbudjetti lienee samassa määrin

mutta toisen sanonnan mukaan venäjä on silti ollut rikkauksien tuoja ja samalla ongelmien luoja

siellä on paljon luonnonvaroja

varmaankin ihan hyvä että tästä hallituksen esityksestä kuntouttavasta työtoiminnasta nyt tässä vaiheessa käydään eräänlaista yleisluonteista keskustelua joka voidaan tulkita vaikka lähetekeskusteluksi vaikka se on nyt jo kaikkea muuta

minusta koko tämän valtavan venäjän perusasenne piilee siinä että pitäisi ensinnäkin ymmärtää pitäisi tietää koko sen vanha historia ja se pitäisi muistaa ja sopeuttaa sitten tähän aikaan missä me nyt elämme vaikkapa se että neuvostoliiton romahduksen jälkeen venäjästä piti tulla demokratia sinne siis piti tuoda demokratia sinne piti tuoda markkinatalous

sitä että tämä lakiehdotus hylättäisiin ja pysyttäisiin vanhassa niin kyllä minä vierastan semmoista asennetta tämän asian kanssa

onko näin ollenkaan todellisuudessa tapahtunut

mitä mahdollisuuksia heille tuli ja mitä uhkia siellä edelleen on

noin populistisesti tässä asiassa ei päästä kyllä yhtään mihinkään

rahaliikenteen ohella tämähän on budjettilaki tähän liittyy myös velvoittavuuden ikärajan poistaminen ja sanotaan että sisältöä kehitetään vastaamaan kunkin osallistujan yksilöllisiä tarpeita

energia on venäjän suuri mahdollisuus

näistä suomalaisista mahdollisuuksista tähän loppuun sanoisin vielä sen että kielitaidosta on täällä puhuttu ja aivan oikein

kuinkas monessa muussa lainsäädännössä arvoisat tämän kyseisen lain vastustajat sanotaan näin selkeästi että tähän pitäisi ammattihenkilöiden eri puolilla suomea panostaa kaikista eniten

näitä ihmisiä on suomessa joka puolella

kaikki olivat syntyperäisiä venäläisiä eli joukossa ei ollut juuri ketään suomalaista että kyllä siinä on tosi iso kenttä jos sitä halutaan saada muuttumaan niin kuin pitäisi

me elämme laman keskellä ja minulla on semmoinen käsitys että ensi vuonna ja seuraavana vuonna on vielä vähemmän voimavaroja näihin asioihin vaikka haluaisimme kuinka

sen täytyy olla avain tähän kaikkeen sillä kun kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet niin ne teistä jotka olette tavanneet tämmöisiä ihmisiä enemmän kuin yhden tai viisi tiedätte että siinä ei ole helposta asiasta kysymys

silloin tämmöisen asian palauttaminen lähtötilanteeseen ilman että sitä miltään nurkalta kehitetään ei minusta ole missään mielessä eteenpäinmenoa

en tarkoittanut suinkaan sitä että tietokoneet pitäisi poistaa näistä paikoista mutta niitä pitää käyttää hyväksi viisaasti ja vain silloin kun niistä on selvästi apua siihen perustyöhön jota tehdään

nyt ne ovat mukana sellaisella tavalla jossa taloushallinto esimerkiksi tarvitsee tietoja ja pakottaa tämän ammattihenkilöstön tekemään töitä jotka eivät tavallaan sille kuulu

harvinaisen selkeästi sanottu ketä tässä tarkoitetaan

kuntouttavan työtoiminnan alkaessa tai sen aikana tulee selvittää henkilön työ ja toimintakyky ja järjestää hänelle hänen tarvitsemansa hoito ja kuntoutus toimintakyvyn vahvistamiseksi elämänhallinnan lisäämiseksi ja työllistymisen edistämiseksi

kukapa sen kaiken nyt sitten lyhyessä ajassa viisaasti korjaisi niin että päästäisiin systeemiin jossa ennen kaikkea potilaan asiat mahdollisimman hyvin tulisivat hoidetuiksi

ja hyvä että ollaan eri mieltä

edelleen pätee se vanha sääntö että oikeaan aikaan oikeassa paikassa diagnostisoitu ja oikein hoidettu potilas on kaikista halvin potilas yhteiskunnalle ja se on sille potilaallekin kaikista ihanin tilanne

kuka tahansa meistä on hallituksessa seuraavalla kaudella niin hallitusohjelmassa tämän asian pitäisi olla erityisesti esillä isoin kirjaimin ja siinä suunnitelmallisesti ja työryhmän kautta katsoa kaikki mahdolliset toteuttamiskeinot

kaikki työkalut on sanottu tässä kaikki periaate on sanottu tässä kaikki ohjeet menettelytavat toimintatavat on sanottu tässä

monta kertaa me olemme tästä ikävä kyllä hyvin kaukana

saksassa on erilaisia malleja joiden kautta tämä on paremmin otettavissa hallintaan

se ontuu meillä pahoin me tiedämme sen kaiken täällä

jos te ajattelette esimerkiksi terveyskeskusten toimintaa suomessa niin jokaisen teistä pitäisi tietää että siellähän eivät ihmiset suurin osa ihmisistä ole ollenkaan oikeissa töissä vaan joutuvat tekemään kaikenlaista semmoista työtä joka ei ole heidän peruskoulutuksensa mukaista

jos ensi hallitusohjelmassa tätä asiaa ei kiihkottomasti ja analyyttisesti katsota läpi vaan jänkätään vaan yhden vaihtoehdon puolesta niin hukan tiellä on meidän tällä hetkellä vielä hyvä julkinen terveydenhuoltomme

siinä on se ongelma minkä takia tämä vasemmiston huoli ei toteudu että työilmapiiri työolosuhteet mahdollisuudet tehdä sitä työtä johon on eniten koulutettu eivät vaan suomi nimisessä maassa toteudu

meillä on turkasen paljon siihen liittyviä esimerkkejä ja se on minun kysymykseni tässä miksi niitä ei saada kuntoon paikallisesti kunnan sisällä lautakunnan luottamusmiesten ja virkamiesten toimesta

mutta ei se voi olla niin että kohderyhmän ei itse tavallaan tarvitse tehdä yhtään mitään vaan kaiken pitää tulla muualta ja jos henkilö ei saa tarvitsemiaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluja niin sanotaan että kuntouttavalla työvoimatoiminnalla on heikot edellytykset onnistua

arvoisa puhemies

olen muualla ymmärtänyt vaan että leningradin sotilaspiirille on annettu ihan selkeä tehtävä että nämä strategiset seikat ja turvallisuuspolitiikat pitää heidän puoleltaan tarkastella erittäin tarkasti ja on sanottu jopa että jos he eivät olisi sitä nyt tehneet niin potkut olisivat saaneet

miten se on mahdollista että sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluita nämä ihmiset eivät saa kun suurimmassa osassa on edes jonkun verran tämän alan ammattihenkilöitä

onko tosiaan niin puolustusministeri häkämies että meidän sotilasviranomaisemme eivät taustatyössä mitenkään ole arvioineet tämän putken strategista ja turvallisuuspoliittista merkitystä

se on eri asia miten laajasti se kytketään virallisesti ja kerrotaan mutta toivoisin että tätä valotettaisiin

siinäkään ei ollenkaan päästy niin tehokkaaseen kuntoutusmalliin joka olisi ollut mahdollista johtuen vaan siitä että yhteistyö näiden eri veteraanijärjestöjen ja valtion ja kuntien kuntoutustoimen kesken ei onnistu yksilökohtaisesti niin että jokaiselle kun sorvattaisiin oma kuntoutussuunnitelma niin sen jälkeen ne rahat eri paikoista haettaisiin siihen

arvoisa puhemies

jos olisi toisenlaiset ajat ymmärtäisin varsin hyvin että tähän kohderyhmään yritettäisiin saada erilaisia voimavaroja mutta nyt kun voimavaroja ei saa lisää pitää olla realisti

juristien kautta nimittäin selvitin että tässä tilanteessa jossa kilpailutettiin nämä reuman antamat kuntoutuspalvelut kontra muut vastaavat palvelujen antajat ei olisi tarvinnut menetellä niin kuin meneteltiin koska se hankintadirektiivi tulee eusta se antaa raamit tälle asialle mutta lopullinen hankintalaki muovataan kansallisesti

ja se tapa on se että niille henkilöille jotka tätä työtä tekevät pitää kunnassa järjestää parempi mahdollisuus tehdä sitä työtä mikä katsotaan tärkeäksi

se on täällä meidän eduskunnan säätämä ja sekin antaa nykyisellään mahdollisuuden niin että olisi voitu käyttää niin sanottua neuvottelumenettelyä

arvoisa puhemies

minä voin ed

ulkoministeriön muistiossa sanotaan seuraavaa

panostusta ruokakriisissä tarvitaan myös kriisien ennaltaehkäisyyn ja kriisien vaikutusten lieventämiseen jo ennen niiden puhkeamista ja niiden aikana muun muassa kehitysavun kriisinhallinnan ja rauhanrakentamisen keinoin

mutta hänen käsityksensä mukaan tässä eräässä mielessä meneteltiin väärin eli kela piti liian avoimen kilpailutuksen siinä sen sijaan että olisivat suoraan neuvottelumenettelyä harrastaneet tässä tilaustilanteessa jossa oli näin vaativan tason asioista kysymys

suomi tukee missioiden operaatioiden rauhanneuvottelujen ykn rauhanrakentamisrahaston sekä turvallisuuteen liittyvien ohjelmien ja projektien kautta hauraiden valtioiden ja tilanteiden vakauttamista mikä osaltaan ehkäisee ruokakriisin haittavaikutuksia